ollaanko nimenomaan täysi ikäisten lasten tai nuorten työmarkkinatuen harkinnan poistoa viemässä eteenpäin

sähköisten potilastietojärjestelmien kehittämiseen on näissä yhteyksissä todettu liittyvän niin sisällöllisiä kuin aikatauluunkin liittyviä epävarmuustekijöitä ja osa näistä riskeistä on toteutunut kuten tänäänkin on tullut näissä monissa puheenvuoroissa selväksi

kelamaksun poistoon sekä kokonaisuudessaan kaikkien sosiaaliturvamaksujen poistoon liittyvien tutkimusten perusteella ei ole pystytty perustelemaan selkeitä työllisyysvaikutuksia vaikka täällä toisin on väitetty

huoltosuhde muuttuu niin että meillä on tulevaisuudessa huomattavasti enemmän ihmisiä työelämän ulkopuolella esimerkiksi ansaituilla eläkepäivillään kuin ihmisiä on työelämässä

julkinen talous pysyy alijäämäisenä tänä vuonna eivätkä viime kuussa päätetyt sopeutustoimet ehdi vielä vaikuttaa riittävästi taloutemme tilaan

samaan aikaan elämme taloudellisen epävarmuuden aikaa talouden kasvu on hidasta julkinen talous on kovan paineen alla ja lopulta julkisten kaikille yhteisten palveluiden järjestäminen muuttuu yhä haastavammaksi kunnissa

me tiedämme kaikki että me tarvitsemme ammattitaitoista työvoimaa maan rajojen ulkopuolelta ja me tarvitsemme kansainvälistä osaamista tulevaisuudessa tällainen muutos siitä että maksuton koulutus olisi

näiden tutkimusten perusteella ei siten ole voitu osoittaa että työnantajien kelamaksun poistamisella olisi ollut selkeitä vaikutuksia työllisyyteen

onkin hyvä että voimme käydä niistä keskustelua ja pohtia myös sitä miten järjestelmiä voidaan kehittää toimimaan niin käyttäjien kuin asiakkaidenkin näkökulmasta sujuvasti ja turvallisesti

täällä on puhuttu siitä että kun me tarvitsemme ulkomaalaisia opiskelijoita tänne niin miten heitä saataisiin sitoutettua tänne

tätä tulevaisuutta hallitus on ennakoinut ja vienyt määrätietoisesti eteenpäin kuntarakenteen ja sen rinnalla sosiaali ja terveyspalveluiden uudistusta

päinvastoin mielestäni tällaisena aikana kun maamme talous on lähes vapaassa pudotuksessa meillä ei ole selkeää kuvaa mikä tilanne on lähikuukausina tai lähivuosina

arvoisa puhemies

menopuolelta löytyy erittäin hyviä hankkeita muun muassa investoinnit vaasan rahtiterminaaliin jämsämänttä tieturvallisuuteen joensuun kehätiehen sekä olympiastadionin perusparannukseen

arvoisa puhemies

elikkä tämä kuvaa sitä tavoitetilaa että me tarvitsemme tulevaisuudessa vahvaa kansainvälistä osaamista myös suomalaisten opiskelijoitten lisäksi ja sen saamme parhaiten maksuttomalla koulutuksella

tässä nyt ihan viimeiseksi vielä ed

tänään kun hyväksymme hallituksen esityksen kuntajakolaista ja hallintovaliokunnan tekemän mietinnön me saamme uudistusta taas vietyä askeleen eteenpäin

jatkossa on joka tapauksessa aivan välttämätöntä että saamme tietojärjestelmät toimimaan tehokkaasti ja yhteensopivasti niin että saamme sosiaali ja terveydenhuollon palveluprosessit sujuviksi ja tiedon kulkemaan turvallisesti

on täysin selvää että kun kelan valtuutetut selvittivät ja henkilökohtaisestikin tätä reumasäätiön sairaalaa selvitin niin en tyytynyt ainoastaan kelan juristeihin

luottamus suomen julkiseen talouteen on kaikesta huolimatta kohentunut ja kiitos siitä kuuluu hallituksen määrätietoiselle talouspolitiikalle ja määrätietoiselle työlle eurooppa alueen kriisin hoidossa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

viime viikon istunnossa annoimme hallituspuolueiden puolelta jo paljon aiheellista kritiikkiä oppositiolle joka on huolimatta uudistusten vähän joka on huolimatta uudistusten välttämättömyydestä antanut kuntakentälle viestiä että nyt on annettu aikalisä mitään ei vielä tarvitsekaan tehdä

kun itse en ole juristi niin tietenkin se minun päätöksentekoni perustuu siihen mitä asiantuntijoita ja minkälaisia mielipiteitä saan

sosialidemokraatit olisivat elvyttäneet ja parantaneet työllisyyttä paremmin kohdentaen ei ripotellen sinne tänne minkä seurauksena ei todellisuudessa paranneta työllisyyttä vaan tilanne pysyy pitkälti ennallaan

on urheiluseura joukkueharrastus jossa joukkue kisailee eri puolilla suomea ja näissä tilanteissa joukkue menee silloin aina sovitusti johonkin ravintolaan tai kahvilaan syömään

voin ottaa teiltä vastaan teidän antamienne juristien nimiä mutta näitä mielipiteitä myös heidän osaltaan on erilaisia

tämä on kyllä hämmästyttävää vastuutonta oppositiolta

mielestäni kunnat eivät tässä uudistuksessa ole vastapelureita valtiolle eikä oppositiolla voi eikä saa olla uudistusten suhteen erilaisia intressejä kuin hallituksessa

olen myös tietoinen siitä että vastaavanlaisia tilanteita on valtakunnassa myös muualla mutta haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa mikä on kelan rooli

näissä tilanteissa on tullut yhä esillä tilalle ovat näissä esille se että joka paikassa ei ole tarjolla gluteenitonta ruokaa tai jos sitä on tarjota niin se on kalliimpaa kuin muilla

arvoisa herra puhemies

me tarvitsemme kunnissa vahvaa tahtoa selvitä kuntien mahdollisuuksista ja selvittää tulevaisuuden tehtävänkuvat joita tulevaisuudessa tarvitsemme

kela ei itse tuota kuntoutuspalveluja vaan se kilpailuttaa ja ostaa niitä palveluja tai tarjoaa niitä palveluja asiakkaille

haluan ensiksi kiittää siitä että kuntaliitossa kaikki poliittiset puolueet ovat päässeet yhteisymmärrykseen ja luoneet yhteisen linjan siihen mihin suuntaan sote rakennetta pitäisi suomessa viedä eteenpäin

kysyisin pääministeriltä koska kannan erittäin suurta huolta sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudesta ja ennen kaikkea kuten ministeri rehula totesi äsken sosiaali ja terveyspalveluiden integraatiosta koska yksi tärkeimpiä asioita tämän uudistuksen osalta oli se että palveluita voidaan tehdä yhteistyössä mutta ennen kaikkea myös yhdessä

siltä osin tämä on saattanut vaikuttaa siihen että nuori joka sairastaa keliakiaa ei jatkuvasti halua olla esillä näitten omien asioittensa kanssa ja sitä kautta ei mielellään myöskään mene ravintolaan tai sitten tämän joukkueen mukana syömään

siinä mielessä me olemme vakavasti seuranneet muutamia nimenomaan säätiöpohjaisia palveluja koska minulle on ainakin selkeytynyt säätiöstä toimintamallina että ei saisi olla toiminnassa yhtään ainoata säätiöpohjaista järjestelmää kuten a klinikkasäätiö tai reumasäätiön sairaala jonka toiminnallinen malli ja hallinnollinen malli on hyvin haavoittuvainen

näin voidaan toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuuta etupainotteisesti ja lisätä koulutuksen tarjontaa sinne missä myös tarve on suurin

tätä tavoitetta me emme saa kyseenalaistaa emme täällä eduskunnassa olemme me sitten hallituspuolueesta tai oppositiopuolueesta

työ ja elinkeinoministeriön toimintamenoissa on myös lisäyksiä muun muassa rakennemuutosten hoitamiseen sekä työllistämis koulutus ja erityistoimien määrärahaan

tässä yhteydessä haluan myös kiittää että meidän koordinaatioryhmämme on kuullut kuntaliittoa koska tätä kautta ollaan voitu yhdistää sekä kuntien tahto että valtion tahto ja tätä kautta tämä iso erittäin iso merkittävä hanke etenee eteenpäin

silloin se että palveluja pilkotaan ja pakkoyhtiöitetään tulee vaikeuttamaan tämän yhden perusperiaatteen toteuttamista jatkossa

siinä mielessä kun totesitte ja sanoitte että perusteluna on se että opiskelija ei saisi mennä ravintolaan syömään minun mielestäni opiskelija kyllä saa mennä ravintolaan syömään aivan kuten me kaikki muutkin

yritysten suuri ongelma on etteivät ne saa työtä

meidän pitää tehdä sama uudistus jolla turvaamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan monialaisen tasa arvoiset palvelut toimivan terveyskeskuksen laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut kaikille tarvitsijoille koulutuksen jokaiselle lapselle hyvän vanhustenhoidon ja oikea aikaiset sosiaalipalvelut

kyse on työn tarjonnan puutteesta

kun meillä on hyviä kokemuksia etelä karjalasta eksotessa jossa nyt tätä toimintaa on tehty ja jossa on voitu todeta että vahvalla ja hyvällä integraatiolla julkisten palveluiden toteuttamisella jota täydentävät yksityiset palveluntuottajat ollaan saatu niitä tavoitteellisia säästöjä joita nytkin hallitus hakee ja joita me kaikki haemme niin miten pääministeri te turvaatte sen että tällä pilkotulla yhtiömallilla turvataan tämä vahva integraatio

sen takia nyt olen myös tietoinen siitä että muun muassa ministeriössä käydään neuvotteluja näiden muutamien säätiöitten osalta jotta vastaavanlaista tilannetta ei enää pääsisi syntymään

mainitsin jo satsauksista liikennehankkeisiin

ensinnäkin keskusta kuntaliitossa on selkeästi tukenut hallituksen linjaa ja kuitenkin täällä eduskunnassa olevat keskustalaiset ovat esittäneet kotikuntamaakunta mallia

suurin välitön työllisyysvaikutus saataisiin aikaan jos kelamaksua vastaava raha reilu miljardi kohdennettaisiin suoraan työllistettäviin hankkeisiin erilaisiin investointeihin kuten rakentamiseen peruskorjaukseen yleisen infran kunnostamiseen ja palveluihin

mutta kelan rooli ei näissäkään säätiöissä ole se oleellinen vaan se on säätiön ja mahdollisesti ministeriön välinen neuvottelu ja sitä kautta sitten eri tahojen kanssa tehdyt yhteiset

nämä uudistukset pitää tehdä koko maata ajatellen ei vain omaa napaa tai luottamusasemaa katsoen

uudistukset pitää tehdä tulevaisuutta ajatellen kestävästi ei vain tämän valtuustokauden loppuun

arvoisa herra puhemies

keskusteluun

kaatui myös neuvottelussa vältytään ja tämä asia laitetaan sosioter uskoo että pöydälle panoa varten ristillä päivetyksen kuudessa asia voi myös pelottaa että mietintö pannaan pöydälle

ensinnäkin haluan kiittää hallitusta siitä että keliakian ruokavaliokorvausta on korotettu tämän hallituskauden aikana oikeastaan kymmeneen vuoteen ensimmäistä kertaa

arvoisa herra puhemies

perustuslakivaliokunnan päätös antaa nyt mahdollisuuden niille kunnille jotka eivät pysty syystä tai toisesta tekemään ratkaisuja ennen sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain valmistumista vielä mahdollisuuden punnita ja harkita sitä mihin suuntaan ne tulevaisuutensa rakentavat

kuudes toista toinen kuudetta pidettävän kokouksen hyväksyttäneen pylväs

haluan tässä yhteydessä muistuttaa että koska keliakia on elinikäinen perinnöllinen sairaus jonka ainoa hoito ja voisiko sanoa ainoa lääke on myös tarkasti noudatettava gluteeniton ruokavalio ja hoitoon ei ole muita vaihtoehtoja niin näkisin että keliakiakorvauksen seurantaa ja indeksiin sitomista tulisi jatkossa harkita vakavasti

miksi hallitus ei kohdenna rahoitusta suoraan esimerkiksi korottamalla valtionosuutta

sitä vastoin hallitus ohjaa rahaa kiertoteitse

kho on kohta seitsemän

pöydällepano viidenteentoista päivään kurk g

samoin kahdeksan

on tärkeää että kunnat tietävät varmasti mitä ovat tekemässä

en sinänsä näe lisäajassa mitään suurta ongelmaa

tämä olisi pitänyt tehdä toisin

tämä on hyvin ristiriitaista toimintaa ei tähän aikaan sopivaa eikä toimintamalliltaan hyväksyttävää elvytyspolitiikkaa

ehkä prosessiin liittyen on erikoista että perustuslakivaliokunta sen tässä vaiheessa löi lukkoon tietämättä millainen järjestämislaista on tulossa

jatkossa on olennaista turvata jatkuvaan tutkintojen ja osaamisen valvontaan riittävät rahat tutkintaan ja valvontaan riittävät rahat jotta voisimme jo etukäteen välttyä vastaavilta ongelmilta

sinänsä siihen liittyen isot kysymykset ovat tiedossamme ne on sote prosessin eri vaiheissa työryhmien raporteissa jo meille listattu

hallituspuolueiden edustajat ovat sanoneet että oppositio uhkaa ja vääristää sosiaaliturvan rahoitusjärjestelmää ja sen toimivuutta

joka tapauksessa mielestäni on olennaista että lisäaikaa ei pidä käyttää päätösten lykkäämiseen vaan aitoon uudistusten valmisteluun ja vastuunottoon myös kunnissa

sosiaaliturva on jatkossa sataprosenttisesti riippuvainen valtion budjetista mikä tuo kansaneläkelaitoksen rahoitusjärjestelmään aivan toisenlaisen suunnittelu joka tuula kansaneläkelaitoksen rahoitusjärjestelmään aivan toisenlaisen suunnittelu ja toimintamahdollisuuden

tänään on tärkeää että uudistus kulkee eteenpäin täältä eduskunnasta niin että kunnat pääsevät selvittämään tulevaisuuden rakenteitaan

on hyvä asia se että keliaakikoille on laajentunut erilaisia ruokavaliomahdollisuuksia mutta joka tapauksessa he eivät pysty hyödyntämään tarjouksia eivätkä sellaista ruokavaliotarjontaa mitä me muut kaikki pystymme

kyse on vakaasta ja pitkäjänteisestä rahoitusjärjestelmästä ei vuosittain hyväksyttävästä

tämä on nyt erittäin tervetullut avaus jotta saamme käyntiin perusparannuksen joka turvaa tämän kansallisaarteemme ajanmukaisen käytön ja käyttötalouden

tämän takia toivoisin että kun jatkossa hallitus pohtii keliakiaruokavalioon liittyviä kysymyksiä huomioitaisiin tämä heidän todellinen tilanteensa ja tavoitteena tulisi olla että tämä ruokavaliokorvaus tulisi sidottua indeksiin

tästä asiasta kirjelmöivät myös kelan valtuutetut sillä he kantavat suurta huolta sosiaaliturvan rahoituksesta sekä kansaneläkelaitoksen toimintamenojen kestävästä rahoituksesta sekä laitoksen riittävästä maksuvalmiudesta

nyt uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista

ammattikorkeakoulu uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtää vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta kokonaan valtiolle ja tehdä ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin kiitän omalta osaltani sitä ajatusta joka tässä on että vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun tullaan panostamaan ja se on nostettu esille mutta kannan sitä samaa huolta mitä täällä on muiltakin tullut

ensinnäkin aikuispotilaiden osalta kela on joutunut kilpailuttamaan kuntoutuslaitokset siitä syystä että kelalle on tarjoutunut useampia laitoksia jotka haluavat kilpailla heinolan reumasairaalan ohella tästä kuntoutuksesta

tämä toisi sosiaaliturvan maksamiselle paremman turvan sekä antaisi myös muille toimintamenoille vakautta ja suunnitelmallisuutta

siksi on välttämätöntä että hankkeelle asetetaan kustannusten hallitsemiseksi ohjausryhmä johon opetus ja valtiovarainministeriö sekä helsingin kaupunki ja stadion säätiö nimeävät edustajansa

uudistuksen keskeiset haasteet nousevat tästä ajasta joka on taloudellisesti tiukka ja edellyttää siis näiden rakenteellisten uudistusten tekemistä hankalissa olosuhteissa

tästä syystä meidän nykyisen lainsäädäntömme mukaisesti tämä kilpailutus on toteutettava

kaiken kaikkiaan tämän vuoden toinen lisätalousarvio on tasapainoinen tämän hetken vaikeisiin haasteisiin hyvin vastaava paketti

jos vertaamme tätä viime kaudella tehtyyn yliopistouudistukseen nyt ammattikorkeakoulukenttään suuntautuu merkittäviä säästöjä kun vastaava yliopistouudistus tehtiin merkittävillä lisäresursseilla

toinen erittäin suuri käsittämätön kysymys on että hallituksella ei ole tietoa kuinka se rahoittaa tulevaisuudessa kelamaksun poistosta aiheutuvan aukon

lapsipotilaiden osalta tällaista tilannetta ei ole syntynyt minkä takia kela on ohjannut kaikki lapsireumapotilaat suoraan kelan hoitoon ja kuntoutukseen

ainoa asia jonka tiedämme on että hallitus lainoittaa kelamaksun poiston lainarahalla jatkossa ehkä energia ja ympäristöveroilla

elikkä heidän osaltaan tilanne on tämän suuntainen mikä käytännössä on tarkoittanut sitä että nyt kun heinolan reumasairaala on lakkautettu on mennyt konkurssiin niin nimenomaan näiden lapsipotilaiden osalta on suuri hätä missä heidän hoitonsa ja kuntoutuksensa järjestetään koska valtakunnassa ei ole vastaavanlaista laitosta jossa he tämän tasoista hoitoa ja kuntoutusta voivat saada

lopuksi vielä suuri kiitos valtiovarainministeri urpilaiselle erittäin hyvästä työstä

hallitus päätti nostaa kuntien sosiaali ja terveyspalvelumaksuja lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen rajattiin iltapäivähoitojen päämaksuja kaksinkertaistettiin

kun näin isoa periaatteellista esitystä tehdään ja tuodaan valtion budjettiin näin suuri pysyvä rahoitusvaje vähintä mitä hallitukselta olisi odottanut on että se olisi esittänyt kuinka se tulee tämän pysyvän rahoitusvajeen kattamaan

puumalalle todeta sen että emme sosialidemokraatteina todellakaan vastusta yliopiston ulkopuolisten jäsenten olemista yliopiston hallituksessa päinvastoin

nyt kysyisin miten se on mahdollista

kuten valiokunnan mietinnössä todetaan toisen vaiheen uudistus on rakenteellisen kehittämisen keskeinen osio

arvoisa herra puhemies

kaikki kunnat eivät kuitenkaan toteuttaneet hallituksen asettamia toivomuksia ja nyt te rankaisette näitä kuntia koska ne eivät toimineet siten kuin te halusitte

nyt sitä rahoitetaan valtionosuuksien sekä ohjelmien kautta mutta se rahoitus on riittämätön

mutta me emme hyväksy sitä että äänivaltaenemmistö on ulkopuolisella vaan sen pitää olla yliopistolla itsellään emmekä ole ottaneet kantaa opiskelijajäsenten asemaan hallituksessa joten kohdennatte kritiikin kyllä nyt aivan väärin

nyt lähestyn tätä kysymystä lähinnä pk yritysten näkökulmasta

on tärkeää että voimme vahvistaa ammattikorkeakoulujen itsenäisyyttä koulutuksen laatua ja tehokkuutta aluekehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä opiskelijapalvelujen tasoa

meillä esimerkiksi kaakkois suomessa ja etelä karjalassa metsäteollisuuden ympärillä on suuri joukko pientä pk alan yrittäjyyttä jossa osaamista olisi valtavasti mutta tänä päivänä esimerkiksi osaaminen ja ne työelämän tarpeet eivät kohtaa